hyviä esimerkkejä kannustavan ja innostavan suomen linjasta ovat myös kasvu ja työllisyyssopimukseen liittyvät hallituksen päätökset perua työn verotukseen kohdistuvat indeksitarkastukset ja kilometrikorvausten leikkaukset

arvoisa puhemies

osaltaan työn kannustavuuden linjaa jatkaa myös palkkaratkaisun vastaantulona hallituksen toteuttamaa ja

työttömyys vai työttömyys

arvoisa puhemies

on syytä kiittää siitä että opintotuen uudistamisessa edettiin kokoomuksenkin pitkään vaatimaan ahkeraan opiskeluun kannustavaan suuntaan kustannusneutraalisti niin että tuen taso on korkeampi mutta tuen kesto lyhyempi

nyt kun ministeri on ottanut kannustavuudesta koppia niin ehkä seuraavaksi on aika kiinnittää huomiota myös opiskeluaikaisen työn mahdollistamiseen ja parempaan kannustavuuteen ja suunnata katseet opintotuen tulorajoihin koska tänäänkin olemme saaneet uutisista lukea tutkimuksia siitä miten työnteko opiskelujen aikana parantaa työllistymismahdollisuuksia ja vähentää nuoren työttömyyden riskiä

arvoisa puhemies

kokoomuslaisten opetusministerien toimesta aloitettu perusopetus paremmaksi on ollut menestys jonka avulla on pystytty pienentämään perusopetuksen ryhmäkokoja

tähän on syytä kiinnittää myös tulevaisuudessa huomiota jotta tieto ja viestintätekniikkaa meilläkin hyödynnettäisiin nykyistä paremmin opetuksessa koska euroopan komissio on kiinnittänyt huomiota siihen että muita eu jäsenmaita vähemmän meillä tätä hyödynnetään

uuden lain alle kootaan nykyisin hajallaan olevat oppilas ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset

uudistuksella mahdollistetaan myös toisen asteen opiskelijoille kuraattori ja psykologipalvelut jotka ovat jo tällä hetkellä esi ja perusopetuksen oppilaiden käytettävissä

vielä joitakin huomioita opposition esityksistä

ovatko perussuomalaiset todella sitä mieltä että tässä äärimmäisen vaikeassa talouden tilanteessa on parempaa panostaa seiniin ja kattoihin sen sijaan että suuntaamme nyt panostukset laadukkaaseen opetukseen ja oppilaiden tukipalveluihin

keskusta myös esittää riittäviä toimintaresursseja toisen asteen koulutukseen ja amk koulutuksen verkoston säilyttämistä entisellään

varat on silloin käytettävä laadukkaan opetuksen sisällön turvaamiseen

kaikkia näitä lisäyksiä esitettäessä olisi rehellistä aina myöskin esittää se mistä raha otetaan

lisävelkarahalla lisäpanostaminen ei tässä taloudellisessa tilanteessa ole vastuullista vaikka kohde sinänsä olisikin hyvä ja kannatettava

mutta viitaten tämän päivän aikaisempaan keskusteluun ja debattiin jossa myös ministeri ihalainen oli paikalla niin nyt ei saisi tuudittautua tähän että kaikki on jo tehty vaan tulee mennä tässä nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittämisessä eteenpäin ja kokoomuksen mallin mukaisesti tulee luoda oppisopimuskoulutuksen rinnalle tai tilalle nuorille rajattu koulutustyösuhde

siinä palkka olisi alhaisempi kuin nykyisessä oppisopimustoiminnassa siinä olisi vähemmän byrokratiaa ja opiskelijalla oikeus opintososiaalisiin etuuksiin

koulutustyösopimuksen idea on että yrityksiä kannustettaisiin tarjoamaan nuorille oppisopimuspaikkoja

kun yritys ottaa nuoren koulutettavaksi se on myös yritykselle iso satsaus

esityksellä raivattaisiin siis esteitä nuorten koulutuksen ja työllistymisen tieltä

opiskelijalle ei kuulukaan maksaa samaa palkkaa kuin ammattimiehelle ja tässä mentäisiin kohti mestarikisälli mallia jota meillä voitaisiin hyödyntää enemmän

hallituksen budjettiesitystä on syytä kiittää talouden realiteettien eli tosiasioiden tunnustamisesta kasvuhakuisuudesta tulevaisuususkosta ja sosiaalisen vastuun kantamisesta

hyvinvointi ei lisäänny verottamalla vaan työtä tekemällä

tarvitsemme työtä ja talouskasvua jotta voimme huolehtia ikäihmisten turvallisesta vanhuudesta ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä ja tarjota parasta mahdollista perusopetusta

talousarvioesitys pitää sisällään myös uusia verokannustimia joilla tuetaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tutkimus ja innovaatiotoimintaa

tutkimus ja kehitystoiminnan kannustimella sekä koulutusmenojen lisävähennyksellä vauhditetaan innovaatiotoimintaa ja luodaan uusia korkean osaamisen työpaikkoja

helpottamalla kasvuyritysten pääoman hankintaa hallitus luo pohjaa uusille suomalaisille menestystarinoille joita tarvitsemme tulevaisuudessa lisää

tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia jotta pystymme pelastamaan laadukkaat hyvinvointipalvelut kaikille suomalaisille myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä jättämättä kohtuutonta velka ja verotaakkaa tulevien sukupolvien maksettavaksi

elinvoimainen ja vahva peruskunta pystyy huolehtimaan kunnan tärkeimmästä tehtävästä

tulevien sukupolvien hyvinvoinnin lisäksi ja hyvän elämän edellytysten lisäksi meidän on huolehdittava myös ikääntyvästä väestöstämme

ikäihmisten hoivan osalta hallitus teki vastuullisen ratkaisun

täällä on tänään ollut puhetta oppivelvollisuuden pidentämisestä vaikka se ei suoranaisesti ensi vuodelle olekaan vielä suunnitteilla

vanhuspalvelulaki on tasapainoinen kokonaisuus jossa vahvistetaan vanhusväestön oikeutta saada tarvitsemiaan yksilöllisiä palveluja

kaikkia hoitomuotoja kotihoitoa omaishoitoa ja laitoshoitoa on kehitettävä rinnakkain parhaan hoidon aikaansaamiseksi ja turvaamiseksi

kehittämisen painopisteen on oltava ennalta ehkäisevissä palveluissa ja kotipalveluissa jotta ikäihmiset saisivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja tuntea olonsa mahdollisimman turvalliseksi

arvoisa puhemies

tämä edellyttää että julkinen talous on kunnossa mahdollistamme uuden kasvun huolehdimme heikommista ja että meillä on rohkeutta uudistua

arvoisa puhemies

pari myönteistä huomiota ulkoasiainministeriön hallinnonalalta

aivan erityisenä valopilkkuna näyttäytyy vientiä edistävä team finland

se edustaa uudenlaista ajattelua ja siitä saadaan aivan konkreettisia tuloksia

toivotankin erityistä menestystä tälle hyvälle työlle ja ehkä saamme siihen tulevaisuudessa myös entistä tiiviimmin kansanedustajia mukaan maamme vientiä edistämään

toinen asia

paitsi niukkenevien resurssien kanssa diplomatian on elettävä myös ajassa ja muuttuvassa maailmassa

uskon että tämänkaltaisella ajattelulla päästään keventämään ehkä joskus perinteisesti aika jäykkänäkin näyttäytyviä ja byrokraattisia diplomatian käytäntöjä

erityisesti näille toivotan menestystä ja toki sieltä muitakin hyviä asioita löytyy mutta niihin en tässä nyt tarkemmin mene

arvoisa puhemies

täällä on keskusteltu ja on ollut hieman epäselvyyttäkin siitä mitä oppivelvollisuudesta oikein rakennepaketin yhteydessä sovittiin

kyse on siis siitä mihin se riittää ei ainakaan koko ikäluokan lisävuoden maksuttomiin koulukirjoihin ja koulukyyteihin

siksi on selvää että pitää löytää keinot siihen miten tämä sovittu raha kohdennetaan nimenomaan niiden nuorten oppivelvollisuuden jatkamiseen jotka ovat putoamisvaarassa ja eniten yksilöllistä tukea ja apua tarvitsevat

arvoisa puhemies

uudistuksen lähtökohtia ovat puolustusvoimien nykyisten tehtävien jatkuminen yleisen asevelvollisuuden toimivuuden varmistaminen sekä puolustusperiaatteen kehittäminen alueellisen puolustuksen pohjalta

tavoitteena on organisaation ja toimintaperiaatteiden muutoksella mahdollistaa tasapainoinen puolustusbudjetti jossa puolustuskyvyn kehittämiseen ja ylläpitoon voidaan kohdentaa riittävät resurssit

vapaaehtoinen maanpuolustustyö on erittäin tärkeässä roolissa kun ylläpidämme suomessa perinteisesti korkealla tasolla ollutta maanpuolustustahtoa

oikeastaan sopiikin kysyä miksi eduskunta joutuu vuodesta toiseen lisäämään vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön tarkoitetun rahan kun puolustusministeriö sitä valtiovarainministeriölle esittää mutta valtiovarainministeriö sen sieltä pohjista poistaa ja eduskunta sen jälleen onneksi sinne lisäsi

kokoomuksen mielestä tämä arvio on oikea ja tähän tulisi kaikkien puolueiden sitoutua seuraavalla vaalikaudella koska puolustusvoimille on turvattava mahdollisuus täyttää lakisääteiset velvoitteensa ja kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti

ensi vaalikaudella kaikilla puolueilla on oltava selkeä kuva siitä millaisia vaihtoehtoja suomen puolustuksen kehittämiseksi on olemassa

hallitusohjelmassa sovituista leikkauksista vielä selviämme mikäli määrärahat nostetaan puolustusvoimien edellyttämälle tasolle ja sodanajan joukkojen koulutusvaatimusten edellytykset voidaan täyttää

äänestäjillä pitää olla tieto siitä miten puolueet suhtautuvat suomen puolustuksen kehittämiseen seuraavissa hallitusneuvotteluissa

vaikka talous on tiukilla ja materiaalihankintoihin sekä reserviläisten koulutukseen kohdistuneet leikkaukset ovat olleet huolestuttavia niin jos koulutusta ja alusvuorokausia sekä maastovuorokausia leikataan miten syntyvä vaje otetaan myöhemmin kiinni kun puolustusvoimien on toimittava myös virka ajan ulkopuolella

arvoisa puhemies

ensinnäkin mielestäni on tärkeää että edelleen kiinnitetään huomiota suomalaisen puolustusteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseen tietysti markkinaehtoisella tavalla

toisekseen valtiontalouden synkkä tilanne aiheuttaa ymmärrettäviä haasteita mutta puolustuksessa säästöjä voidaan saavuttaa myös yhteistyöllä ja yhdessä tekemällä

me tarvitsemme tiiviimpää kumppanuutta ja yhteistyötä muiden pohjoismaiden eun ja nato maiden kesken

samalla on kuitenkin muistettava tämänkin päivän aikaisempiin keskusteluihin ja tuohon debattiin viitaten ettei edes tiivis pohjoismainen puolustusyhteistyö ole ratkaisu puolustusvoimien rahoitusongelmiin